kun kuntaliitoksia tehdään ja pääkaupunkiseudulla metropolialueella muodostetaan uutta metropolihallintoa kuntalaisten näkökulmasta erittäin kiinnostavia kysymyksiä ovat ne miten lähipalvelut säilytetään ja miten demokratiaa kansalaisdemokra tiaa jota ehkä jo tälläkin hetkellä monin paikoin kaivataan lisää pystyttäisiin vahvistamaan ja lisäämään uusissa isoissa kunnissa tai uusissa hallintomuodoissa

arvoisa puhemies

valitettavasti myös eläkeratkaisun syntyminen on viivästynyt

toiseksi budjettikirjaa lukiessa on kerta toisensa jälkeen palattava takaisinpäin ja tarkistettava lukemaansa

hallitus leikkaa lapsilta ja ikääntyneiltä niiltä pienituloisilta ihmisiltä joilla ei ole puolustajina vahvoja etujärjestöjä ja mahdollisuutta ryhtyä lakkoilemaan

arvoisa puhemies

työllisyystilanne on heikentynyt viime vuosien aikana

budjetti johtaa kuitenkin todellisuudessa päinvastaiseen lopputulokseen kun hallitus esittää muun muassa kiinteistöveron ylä ja alarajojen ja energiaverojen korottamista

toisaalta toivoisi että energiaverojen korottaminen ja energian hinnan nousu johtaisi sitten myös siihen että energiankäyttö pienenisi erityisesti kotitalouksissa mietittäisiin sitä miten voimme vähentää energiankulutusta

hallitus myös pienentää asuntolainojen korkovähennystä nostaa työmatkakulujen omavastuuosuutta ja leikkaa lapsilisiä

kevään ja kesän mittaan niin oppositio eri järjestöt kuin yksityiset kansalaisetkin kritisoivat leikkausta ja hallituspuolueiden riveistäkin kuului epäileviä kannanottoja

nyt budjetissa leikkausta esitetään kompensoitavan luomalla verotukseen monimutkainen ja erittäin ongelmallinen lapsivähennys

on kysyttävä onko järkevää luoda kolmeksi vuodeksi verotusta monimutkaistava ja perheitä epätasa arvoisesti kohteleva verovähennys jonka rakentaminen tietojärjestelmiinkään ei varmaan ole aivan ilmaista

tämän lisäksi hallitus aikoo puolittaa kotihoidon tuen vanhempien kesken

pidän tavoitetta siitä että molemmat vanhemmat hoitaisivat tasa arvoisesti lapsia myös ajallisesti tasa arvoisemmin kuin nykyään varsin tavoiteltavana

toivon että tähän saataisiin joitakin muita keinoja joilla voisimme kannustaa isiä yhä enemmän ottamaan hoitovastuuta kodeissa

ilmeisesti lukion suoritusaikaa pyritään rajaamaan kolmeen vuoteen ja varhaiskasvatuslainsäädännön uudistaminen jää edelleen tekemättä siinä laajuudessa missä se olisi ehkä ollut syytä tehdä

hallitus tunnustaa osaamisen kehittämisen tärkeyden puheissa ja teksteissä mutta valitettavasti esimerkiksi vapaan sivistystyön rahoitusta ollaan kaventamassa